sopimus vastaa pitkälti muita vastaavia suomen neuvottelemia kahdenvälisen tiedon vastavuoroista suojaamista koskevia sopimuksia

suurin ongelma omaishoitajien osalta on tietysti se että he eivät saa näitä tukipalveluja ja se minkä takia he eivät saa liittyy tietysti siihen että kunnilla ei ole ollut varaa resursoida näitä palveluja riittävästi

monikkoperheet ovat erityisesti toivoneet tämän pykälän muutosta siitä syystä että he tarvitsevat molemmat vanhemmat kotiin silloin kun lapset ovat vauvavaiheessa

toisaalta se sitten myös vähentäisi ulkopuolisen kotiavun tarvetta mikä toisi tietysti kunnille omalta osaltaan myös sitten säästöä

mitkä ovat ne pelimerkit millä te lähestytte kuntia rahoituksen näkökulmasta jotta ne voisivat tarjota kaikki ne tukipalot mitä tarvitaan

erityisesti mielenterveyspotilaitten omaiset ovat voisiko sanoa heitteille jätetyn asemassa tässä yhteiskunnassa ja se on semmoinen asia josta ei voi sanoa että sata komitea sen sitten ehkä joskus ratkaisee

arvoisa puhemies

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ehkä kaikkein pahimpia rikoksia lapsia kohtaan ja siitä syystä tämä lakiesitys on todella hyvä

kustannukset siirtyvät valtiolle ja täällä todettiin että toivottavasti valtiolla rahat riittävät ja siihen täytyy vain sanoa että niiden on riitettävä

ammattitaidon lisääminen on varmasti tarpeellista koska selvästi eri puolilla suomea on erilainen kyky ottaa vastaan myös ilmoituksia saatikka sitten tehdä näitä tutkimuksia ja siinä suhteessa rahaa tarvitaan myös koulutukseen ja ammattitaidon lisäämiseen

arvoisa puhemies

maanpuolustusjärjestöjen tuki on ollut useana vuonna täällä salissa keskustelussa ja siihen määrärahoja lisätään ihan perustellusti koska järjestöt ovat tärkeitä kouluttajia erityisesti reserviläisten osalta ja tässä suhteessa toivoisin että seuraavan vuoden budjetissa järjestöjen tuki olisi jo huolehdittu näihin pohjiin

haluan kyllä muistuttaa että paljon paljon enemmän on vielä niitä lasten hyväksikäyttöjä jotka eivät tule koskaan tutkintaan tai joita ei saada selvitetyksi elikkä nämä perättömät ilmoitukset ovat pisara meressä joten ei kannata olla siitä puolesta huolissaan

maanpuolustustahto on korkea suomessa mutta viimeisen mtsn tutkimuksen mukaan se on hiukan laskenut ja tämä on tietysti sellainen trendi jota kannattaa puolustusministeriössä tarkkaan seurata jotta me saisimme pidettyä meidän yleisen asevelvollisuutemme sillä tasolla mitä tämän maan puolustaminen tarvitsee eli näitä toimia täytyy varmaan nyt sitten miettiä millä tavalla me nuorten intoa pitäisimme yllä nostaisimme sitä entisestään ja haastaisimme nuoria suorittamaan asevelvollisuuden

kyse on todella isosta asiasta ja valtiolla on isot tehtävät nyt sitten hoitaa tämä asia kuntoon ympäri suomea

jos pystyisimme tekemään siihen joitakin myös rahoituksellisia päätöksiä tai lin jauksia se olisi tietysti toivottavaa mutta katsotaan mitenkä tämä edustaja kanervan työryhmä sitten omalta osaltaan viitoittaa tietä

valistuksesta ja terveyskasvatuksesta huolimatta alkoholin haitat eivät ole pitkällä aikavälillä tarkastellen suomessa juurikaan vähentyneet päinvastoin alkoholikuolemien määrä on kahdenkymmenen viime vuoden aikana kaksinkertaistunut

terveydenhuollon tietotekniikan ongelmat ja yhteensopimattomuus on varmaan yksi keskeinen tekijä mutta tietotekniikka on tuonut myös tullessaan sen että sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehdään paljon tutkimustyötä selvitystä joka vie myös hyvin paljon henkilöstön aikaa

joskus tuntuu siltä että joku voisi myös kontrolloida sitä kuinka paljon henkilöstöllä voidaan teettää kaikennäköistä tutkimustietoa joka on sinällään varsin erillään potilaan hoitamisesta ajoittain hyvinkin kaukana

tämän vuoksi alkoholia anniskellaan useissa lasten ja nuorten suosimissa kohteissa ja tilaisuuksissa kuten huvipuistoissa ja erilaisissa urheilutapahtumissa

näin varmaan saattaa olla mutta kannattaisi varmaan tarkistaa se paljonko näiden perheiden toimeentulo oikeasti nousee koska se ei paljon perheitä lämmitä jos he toiselta luukulta siirtyvät pois mutta heidän käteen jäävä rahansa ei yhtään siitä lisäänny

vaikutus alkoholihaittojen vähentymisessä voisi kuitenkin olla merkittävä koska muutokset pureutuvat humalahakuiseen juomiseen ja alkoholinkäytön mallioppimiseen

sosiaali ja terveydenhuolto tarvitsee lisää rahaa monelle sektorille mutta haluaisin nostaa yhden esille eli lasten ja nuorten palveluiden rahojen riittävyyden ja tässä lisäbudjetissa ei ole riviäkään niistä

niistä molemmissa toivotaan että vetäisin tämän lakiesityksen pois ja syy on se että nämä sähköpostin lähettäjät arvelevat että ravintoloissa juominen olisi säännösteltyä

keskustelitteko te edes tätä lisäbudjettia valmisteltaessa mitä koulu ja opiskelijaterveydenhuollolle oikein tapahtuu tässä maassa jos sinne ei saada lisää resursseja

no miksi sitten poliisien työhön kuuluu hyvin olennaisesti tänä aikana aamuyöstä valvoa ravintoloitten ulkopuolella ja vahtia missä kunnossa ihmiset tulevat ravintolasta ulos

ymmärrän keskustelun siitä että lapsilisiin ei saa koskea mutta tosiasiahan on että niiden perheitten lapsilisiin on koskettu kautta aikojen jotka ovat toimeentulotuen varassa

ne perheet eivät ole lapsilisiään saaneet koskaan ikään kuin sen normaalitulon lisäksi kuten saavat ne perheet jotka eivät toimeentulotuen piirissä ole

siellä käydään sitten selontekoa kuka lähtee sairaalaan kuka lähtee putkaan kenelle etsitään kaveri joka voi saattaa kotiin ja yhä harvempi joukko onnistuu menemään omin jaloin omaan asuntoonsa

jos oikeasti haluaisimme korjata pienituloisten lapsiperheitten asemaa niin lapsilisien laskeminen toimeentulotuen yhteydessä pitäisi poistaa

ja kun tämä selvitys on tehty alkaa kotihälytysten määrä lisääntyä ja puhelin soida jolloin mennään sitten selvittämään näitten juopuneitten aikuisten riitoja koteihin

itä suomen maakunnat pohjois savo pohjois karjala ja etelä savo ovat tehneet vuosien saatossa tiivistä yhteistyötä ja meidän yhteinen edunvalvontamme on saanut monia asioita aikaiseksi

tämän perusteella minun on vaikea uskoa että meillä ravintoloissa tällä hetkellä juominen on hallittua ja riittävästi seurattua ja siksi olen esittämässä tätä lakimuutosta

arvoisa puhemies

edustaja paloniemi otti ensimmäisessä kysymyksessään esille sen että osa kunnista lomauttaa henkilöstöä talouden tasapainottamiseksi

sitä työtä tehdään siinä vaalipiirissä mikä on

kaikki kunnat eivät tee näin

toinen asia on se että maakunnat yhteisesti sanoivat mielipiteensä siitä että jos vaalipiiriuudistus tulee niin itä suomen täytyy säilyä yhtenäisenä ja tätä ei kuunneltu

silloin kun henkilöstöä lomautetaan niin suurimmaksi osaksi se koskee sosiaali ja terveydenhuollon työntekijöitä mikä tarkoittaa automaattisesti sitä että palveluitten laatu ja saatavuus heikkenevät ainakin sinä aikana kun lomautukset ovat voimassa

tämä on minusta tämmöisessä oikeudenmukaisessa kuulevassa yhteiskunnassa virhe mikä tässä on tapahtunut ja olen todella harmissani että tätä lakia ollaan viemässä eteenpäin

mitä mieltä te olette siitä että kunnat ylipäätänsä käyttävät tällaista keinoa taloutensa tasapainottamiseksi

mutta kun te aloititte toimintanne arvoisa ministeri niin sanoitte moneen otteeseen että vanhustenhuolto täytyy saada kuntoon tällä hallituskaudella ja me olemme nyt sitten tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

minä sanoin vain sen että niitä lapsen elämässä tapahtuvia hyväksikäyttötilanteita joita ei selvitetä on paljon enemmän kuin niitä joissa on näitä perättömiä uhkauksia

minä olen sentään kuitenkin aika monta kertaa istunut tilanteissa joissa on sekä hyväksikäyttäjä että hyväksikäytetty ja ne tilanteet ovat todella vaikeita

me sovimme siellä että kun lääkeuudistuksia tehdään maksukattojen ja muiden osalta niin muutokset eivät kohdistu niihin ihmisiin jotka ovat taloudellisesti heikossa asemassa ja käyttävät paljon lääkkeitä

sen takia minusta tämä lakiesitys on todella hyvä koska silloin kun nämä selvitykset tapahtuvat nopeasti ja riittävän tarkasti pystytään myös toteamaan ne tapaukset joissa hyväksikäyttöä ei ole tapahtunut ja päästään eteenpäin

siinä mielessä hyvät kollegat olkaa ihan rauhassa

nyt tietysti voidaan ajatella että tehtyjä lakeja voidaan aina muuttaa

odotan sitä mielenkiinnolla

mutta jos miettii ylipäätänsä tämän talon päätöksiä niin täällä on ihan liian paljon sellaisia ratkaisuja jotka kuitenkin jollakin tavalla vaikeuttavat meidän heikommassa asemassa olevien ihmisten elämää joko taloudellisesti tai sosiaalisesti tai työhön liittyen

arvoisa puhemies

siinä mielessä meidän tarvitsee parantaa juoksuamme jatkossa niin että me oikeasti teemme oikeudenmukaisia päätöksiä

poromiesten mahdollisuus saada sijaisapua joka tilanne on ollut jo pitkään muilla maatalousyrittäjillä on todella tärkeä asia

edustaja maijala otti mielestäni tärkeän asian esille eli tilanteen jossa poromies kuolee useimmiten yllättäen ja tämä on tietysti sellainen tilanne joka on perheelle ja koko perikunnalle yllättävä tilanne johon ei ole pystynyt varautumaan

siinä mielessä olisi tärkeätä että me voisimme nyt tämän lain yhteydessä keskustella siitä että tämä sijaisavun oikeus siirtyisi myös näihin tilanteisiin jotta varmistettaisiin sen yrityksen porotalouden jatkuminen ja myös eläinten hyvinvointi siinä äkillisessä tilanteessa

valiokunta ja sen jaosto on aivan oikein ottanut kantaa rikosseuraamuslaitoksen tilanteeseen ja tulevaisuuteen

tässä on tullut esille keskustelussa pelson vankila mutta myös pyhäselän suljetun vankilan henkilökunta pohjois karjalasta on ottanut yhteyttä

kysyn nyt minkälaisia suunnitelmia näitten vankiloitten osalta tulevaisuudessa on koska itse jotenkin ajattelen että on vaikeaa löytää perusteluja sille että suljetussa vankilassa olevat vangit voisivat hyvin runsaslukuisesti siirtyä esimerkiksi pantaseurantaan johtuen ihan siitä että heidän rikoksensa tai sitten heidän henkilökohtainen tilanteensa on niin hankala

niistä suomi on saanut jatkuvasti toistuvia huomautuksia ja nyt ainakaan valiokunnan mietinnössä ei sanota sanaakaan paljusellien tilanteesta

vainoaminen liittyy melkein aina parisuhteen kariutumiseen ja on pakko sanoa että vainoamisen uhrit eivät ole saaneet suomessa riittävästi apua

apu on ollut monesti hyvin satunnaista ja erityisesti lapset ovat kärsineet niistä tilanteista ja siinä mielessä on todella tärkeätä että tämä laki on meillä nyt täällä käsittelyssä

erityisen tärkeää on se että tämä rikos on virallisen syytteen alainen koska uskon että se auttaa asioitten esille ottamista mutta myös sitten niiden selvittelyä ja uskon ja toivon että tällä lailla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus

tietoisuus siitä että vainoaminen on rikos ja siitä joutuu vastuuseen ehkä laittaa miettimään niitä henkilöitä jotka ajattelevat ryhtyä vainoajiksi

ensi ja turvakotien liitto on järjestönä vaatinut pitkään sitä että nimenomaan vainoamiseen liittyvää lainsäädäntöä tarkennetaan ja sitä tiukennetaan ja nimenomaan sen takia että liitto on tehnyt paljon työtä naisten kanssa jotka ovat joutuneet vainoamisen kohteeksi

tässä yhteydessä voin välittää liiton terveiset ja kiitokset ministerille ja myös edustaja viitamiehelle siitä että tämä laki on nyt hyvässä vauhdissa menossa eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri hyssälä en oikein ole nyt saanut selvyyttä siitä keitä tämä työryhmä nyt pitää sisällään jonka te olette asettanut selvittelemään tätä eläkekattoa

vaalirahoituskatto on asia josta toivoisi että jatkossa voisimme käydä keskustelua ja nimenomaan siihen suuntaan että tämä katto suomessa tulisi mutta olen ymmärtänyt että tässä tilanteessa tämäntyyppisiin muutoksiin ei ole valmiutta

kuulostaa siltä että olette itsekin hyvin epävarma siitä oletteko lähdössä ollenkaan sellaista asiaa selvittämään joka olisi viisasta

minä luulen että jouluvirsi jatkuu koko viikon säkeet vain muuttuvat riippuen pääluokasta

edustaja lehti otti esille tukiryhmien maksamat ilmoitukset että niitä ei tarvitsisi näissä mainoksissa kertoa

onko tähän työryhmään nyt jo nimetty palkansaajajärjestöjen edustajat koska tänään kuulin että se olisi pelkästään virkamiesryhmä

minä olen eri mieltä hänen kanssaan siitä

kun on kuitenkin lähdetty liikkeelle että vaalimainosten maksajat ilmoitetaan en näe oikein perusteita siihen että tukiryhmä olisi jotenkin erillinen ja ei tarvitsisi ilmoittaa mitkä ovat tukiryhmän maksamia

kun tätä asiaa käsiteltiin niin puhuttiin myös siitä olisiko tulevaisuudessa pohjoismaisten yhteisillä lähetystöillä autettavissa näissä tilanteissa

käytännössähän se tarkoittaisi silloin sitä että jouduttaisiin seuraamaan myös näitten niin sanottujen tukiryhmän maksamien ilmoitusten määrää ja kokoa ja niitten hintaa riippuen sitten siitä mitä se tukiryhmä ilmoittaa vaalirahaselvityksessään tapahtuneeksi

eduskunnassa on keskusteltu siitä että ei voi olla vuosittain sama tilanne että samoihin kohteisiin me joudumme täällä lisäämään rahaa kun näyttää siltä että ne kuuluisivat pohjiin

jotenkin ajattelen että tässä valvonnassa vaikka edustaja ruohonen lerner sanoi että kohdennettaisiin valvonta näihin suuriin vaalibudjetteihin kaikkia ehdokkaita täytyy kuitenkin kohdella tasavertaisesti ja sen valvonnan täytyy olla kaikkia koskevaa

kysyisin nyt ministereiltä minkälaisia ajatuksia näitten pysyvien rahantarpeitten osalta on ajatellen seuraavien vuosien budjetteja

ei voi jotenkin muodostua semmoinen käsitys että pienemmillä budjeteilla jotenkin voisi toimia toisilla periaatteilla ja ei olisi valvonnalle ikään kuin altistettu ja siinä mielessä semmoista yhtenäistä käytäntöä tässä toivon

moni perhe joutuu miettimään pyrkiikö kustantamaan lapsensa harrastuksen ja tinkimään samalla arjen menoista vai kieltääkö lapsia harrastamasta

nuoriso ja kulttuuriministerin tehtävistä vastaava ministeri viitanen mitä te sanoisitte onko hallituksella joitakin eväitä tämän suhteen

millä tavalla me voisimme varmistaa sen että lapset ja nuoret voisivat tulevaisuudessa harrastaa ilman että vanhempien varallisuus tällä tavalla vaikuttaa heidän harrastusmahdollisuuksiinsa

vaikka nyt on tehty suunnitelmia ja ehdotuksia tällä kaudella ja ajatellaan että seuraavalla hallituskaudella sitten tehdään lopulliset päätökset niin vastuuta mekään emme voi siirtää kokonaan tulevalle hallitukselle koska nyt on tehty nämä linjaukset

itä suomessa pohjois karjalassa lähinnä pyhäselän vankilan henkilökunta on ottanut useaan kertaan yhteyttä ja he ovat huolissaan tietysti myös omista työpaikoistaan mutta erityisesti vankeinhoidosta

itä suomi ja pohjois karjala on osallistunut kyllä rakennemuutostalkoisiin aika kiitettävästi nyt viimeisten vuosien aikana ja tuntuisi aika hankalalta että nimenomaan vankeinhoitolaitosten osalta tulisi sinne vähennyksiä tulevalla hallituskaudella

rouva ministeri tämä hallituksen esitys on kyllä susi lammasten vaatteissa ja olen todella pettynyt että te olette tämmöisen tänne tuonut

arvoisa puhemies

sen takia toivon että vielä tällä kaudella pohdittaisiin ikään kuin ohjeistusta tulevaa kautta varten jotta sitten ei alueellisia suuria menetyksiä syntyisi

kun nyt sitten olen ymmärtänyt että ministeriössä on monen ministerin kesken mietitty tätä asiaa että millä tavalla tämä parhaiten saataisiin toteutettua niin kysyisin ministeri lauri ihalaiselta

nyt minä kysyn teiltä että voitteko te mennä henkilökohtaiseen takuuseen jos tämä onneton laki tulee hyväksyttyä tällaisenaan että potilaitten maksut eivät todella nouse

islannin ilmatilan valvonta aiheuttaa paljon keskustelua ja kysymyksiä ja miettimistä

sanoitte äsken että jos ilmatilavalvonta on sen laatuista että tarvitaan suomalaista lainsäädäntömuutosta se tulee eduskuntaan

millä tavalla te näette tämän hankinnan työllisyyden näkökulmasta ja myös kilpailutuksen näkökulmasta ja mikä on teidän ajatuksenne siitä ollaanko menty oikeaan suuntaan tämän hankinnan toteuttamisessa

potilas voi valita vain siinä tapauksessa että kunta antaa riittävän ison palvelusetelin että kunnassa on riittävän paljon palveluntuottajia joista hän voi ihan oikeasti valita ja että hänellä on rahaa maksaa tavallaan se gäppi siinä välissä

mutta entäs siinä tilanteessa jos toiminta on sen laatuista että lakimuutoksia ei tarvita

tästä tulee pakko ja se ei voi yhteiskunnassa olla oikein

me olemme todella lukeneet tässä on sivu sivulta kerrottu niitä riskejä mitä tämä lain aikaansaaminen tuottaa

ministeri sarkomaa viimekin hallituskausilla on lisätty hammaslääkärikoulutusta lisätty sinne myös määrärahoja

kun olen teitä useaan kertaan kuunnellut niin olen havainnut että te tosi tarkkaan tiedätte sen mitä tämä hammaslääkärivaje koko suomessa tarkoittaa ja minkälainen terveydellinen riski se on

suomi on suhteellisen turvallinen maa

vaka vien henkirikosten ja niiden yritysten määrä on vähentynyt ja poliisi selvittää hyvin tehokkaasti henkirikoksia ja tapahtuneita asioita

todellisena häpeäpilkkuna on piiloon jäävät väkivallanteot erityisesti perhe ja parisuhdeväkivalta joka pääosin kohdistuu naisiin

me tiedämme myös että tavoitteena poliisin palvelurakenteen uudistuksessa on kymmenien miljoonien eurojen säästöt